on tervetullutta käyttää laatujärjestelmien tukena puolueettomia auditointeja kuten jotkut suomalaiset maataloustuottajat ovat tehneet

meidän pitää nähdä kokonaisuudessaan se meidän koko metsävaranto niin että meillä oikeasti tehdään juuri niitä päätöksiä ehkä jopa tämän lainsäädännön puitteissa kannattaako meillä sahata mitä meillä jatkossa tehdään

kolmen vuoden välein

mutta ne ratkaisut joita on otettu otetaan toki veronmaksa jien varojen kautta kun ne ovat siellä sitten valtiollisessa takauksessa

on kuitenkin nähtävissä että monissa elintarvikeketjuissa avoimuus unohtuu varsinkin globaalin mittakaavan ollessa kyseessä

kyllä vain yksinkertaisesti kävi niin että saksassa valtion maksamat tuet kiertämän kautta tekivät sen että tuottavampi tehokkaampi kustannuksiltaan paremmin tuottava laitos suljettiin sen vuoksi että saksassa yritystuet olivat sen verran isommat jolloin sitten kokonaisuutena kuitenkin näin kävi

siellä ei vanhoilla autoilla ajeta kolmen vuoden välein on pakko vaihtaa ja renkaat siihen niin että voin sanoa että laskelmien mukaan jotka on varmasti tehty oman kokemuksenkin perusteella renkaat vielä saa mutta siihen se sitten jää

mutta sille seikalle että me putosimme jossain vaiheessa emme voi mitään että olemme yhdessä eu alueella ja emu alueella tuoneet tänne basel kolmosen jonka vaikutuksia vielä ehkä joudutaan odottelemaan mitkä ne todelliset vaikutukset ovat

näin järven rannassa asuneelle ei kyllä selvinnyt meriliikenne ja se osapuoli tässä laissa ei sen paremmin hallituksen yksityiskohtaisista perusteluista kuin sitten valiokunnan kannoista

esimerkkejä riittää myös thaimaalaisten ananasmehutehtaiden surkeista työoloista

on hyvä että siinä on ylikompensaatiota jotta henkilöt jotka joutuvat ajamaan ja joilta edellytetään työssä käytettävän autoa saavat siitä tuon kohtuullisen kilometrikorvauksen

nyt tällä avataan kuitenkin tietyltä osin tärkeitä asioita nimenomaan vientiteollisuuden mahdollisuuksia ja heidän rahoituspohjansa turvaamiseen niin että suomalainen vientiteollisuus pystyy tuomaan viemään omia tuotteitaan ympäri maailmaa ja tuottamaan hyvinvointia suomeen

molemmat lakialoitteet ovat erittäin kannatettavia eikä niistä perustellusti varmasti löydy tässä salissa kovastikaan erilaisia käsityksiä

elintarviketurvallisuus ymmärretään helposti kovin suppeasti pelkkänä ratsioiden tekoina ja reagointina globaalien toimitusketjujen tuottamiin ongelmiin

minä otan vaikkapa nyt pienen esimerkkiluettelon että meillä nyt tulee tämmöinen uusi vesiliikenneryhmä kuin kalastusoppaat ja meillä on perhepäivähoitajia saaristossa meillä on eläintenkuljetusta meillä on jokisoutajia

varmasti tällä alueella on erittäin paljon väärinkäytöksiä myöskin se on myönnettävä

on kuitenkin huomattava että jos me lähdemme kokonaiseen kieltoon niin sitten tämä pikavippien muoto saattaa karata meiltä täysin harmaalle alueelle koska tuskin suomi lainsäädännöllä on valmis vapaan tiedon siirtoa rajoittamaan siten vaikka tämä olisikin vain suomalainen ilmiö

on vaan erittäin hyvä että jos tämän lakimuutoksen toteutuessa voidaan käydä laajempi keskustelu siitä mikä on todella lasten turvallisuuden kannalta tärkeintä siinä mitä tapahtuu

tämä ei kuitenkaan ole riittävä lähestymistapa koska niin työolot kuin elintarvikkeiden turvallisuuspuutteet ovat saman ilmiön eri puolia

on turhia ajomatkoja myös käytetään palkan osana mikä on erityisen tuomittavaa

missä kulkee se raja pitäisikö sitten katsoa onko vesiliikenne työsopimukseen merkitty koska saaristossa on aivan luonnollista että ammatin harjoittamiseen kuuluu vesiliikennettä ja onko niin että perhepäivähoitaja ajaessaan saaristossa lapsia kunnan omistamalla veneellä harjoittaa ammattimaista liikennettä mutta lasten vieminen omalla veneellä sisävesillä saareen ei olekaan enää ammattimaista vesiliikennettä

uskon että maatalous on myös elinkeinoelämän yhtenä osa alueena tyytyväinen siihen että nyt ainakin lomittajat pystyvät kohtuudella omaa työtään harjoittamaan ja siinä mielessä toimintaedellytykset myös siltä osin on turvattu

on täysin mahdotonta käsittää sitä että nyt olemme tekemässä lainsäädäntöä jolla ollaan ehkäisemässä jotain jota ei ole olemassa

internet on sellainen väline että meillä täytyisi sitten rajoittaa sen käyttöä tässä tarkoituksessa mikä varmasti olisi erittäin monimutkainen ja vaikea prosessi

mutta niillä aloilla missä tällä hetkellä paljon palvelusuuntautuneisuutta on esimerkiksi teknologiateollisuudessa missä omat kunnossapitoyksiköt on ulkoistettu syntyy erityinen tarve enemmän auton käyttöön ja palvelujen tuottamiseen myös toisille työpaikoille

yhdyn täydellisesti niihin näkemyksiin että pitää uskaltaa avata tätä keskustelua ja nähdä se todellisuus mitä tässä maassa tapahtuu ja mikä on lasten asema tässä maassa juuri tässä kyseisessä kysymyksessä

hyvä turvallinen puhdas ruokatuotanto on monen asian summa

on pakko sanoa että tässä keskustelussa edustaja hoskonen unohtaa sen että ehkä oma takapiha ei ole ihan siinä kunnossa että kannattaa tätä kärjekästä vastakkainasettelua kylvää

näitä lakialoitteita pitää jokaisen kannattaa sillä ne ovat perusteltuja ja pikavipit aiheuttavat erittäin suurta huolta ja murhetta

ekologiset ja sosiaaliset kriteerit täyttämällä huolehditaan parhaiten myös kuluttajien saaman lopputuotteen turvallisuudesta

mitä tulee puun riittävyyteen nyt ministeri vapaavuori on täältä jo lähtenyt ymmärrettävistä syistä niin riittääkö puu ja kuka määrittelee riittääkö puu

kilometrikorvauksen osalta täytyy siis arvoisa puhemies sanoa

kyllä haja asutusalueiden elinvoimaisuus ja asuminen turvataan jotenkin muilla tavoin kuin asuntorakentamisen tukemisella

pitää uskaltaa pohtia sitä ilman että todellakaan ruvetaan tuomitsemaan

tähän pitää pyrkiä lainsäädännöllä ja muilla valvontatoimilla

hyvä hanke

välillä viedään vain henkilöitä työpisteestä toiseen eli henkilöt itse kuljettavat ja siinä vaiheessa ei tietysti ole tarvettakaan sen pienyrittäjän investoida siihen ajoneuvoon

näin voisiko sanoa järki voitti

kyllä se on juuri niin että infra kuidut meillä sen mahdollistaminen että siellä pystytään asioimaan tekemään yhteiskunnalle tarvittavia palkkatöitä on toki sitä mutta asuntorakentamisen tukeminen ei ole

ei pidä sen perheen ja perheessä olevan isän kautta tuomita mahdollisuutta harjoittaa myös sitä perhepäivähoitoa

tarjoamalla alkutuottajille pitkiä ja ennustettavia asiakassuhteita reiluin ehdoin kauppa varmistaa elintarvikeketjun läpinäkyvyyden ja ruuan alkuperän

ministeri vapaavuori toi puheenvuorossaan esille että sen päättävät saksalaiset tai ehkä globaalisti paperin käyttäjät ja koko maailmanyhteisö

jos on syntinsä sovittanut niin ei pidä viedä elinkeinoa esimerkiksi siltä perhepäivähoitajalta jos hän ottaa vastuunsa siitä lapsen hoitamisesta

olen kyllä vapaavuoren kanssa siinä mielessä eri mieltä että kyllä meidän metsänhoito ja meidän metsätieteiden perusteella oleva kestävän metsätalouden kehittyminen ja siihen liittyvä tutkimus on maailman edelläkävijä

minä uskoisin että ne muutama sata tai nyt ollaan varmasti jo toisella tuhannella kyläkoulujen lakkauttamista kertovat siitä että keskittymistä on sielläkin eli on turha kiistää etteikö se olisi valintaa

täytyy katsoa että vaikka hänellä olisi puolisona sellainen henkilö joka on ollut joskus väärillä raiteilla niin ei pidä tehdä tästä semmoista umpitunnelia vaan pitää pystyä yhteiskunnan mahdollisuudet ottamaan huomioon mutta lapsen edun mukaisesti koko ajan pitää toimia

työnantajapuoli odottaa tätä varmasti kieli pitkällä kun työehtosopimuksissa lukee että työntekijälle maksetaan ajetuista kilometreistä oman auton käytössä vuosittain verottajan vahvistaman määrän mukaan

arvoisa puhemies

me emme ole todellakaan kuluttajien armoilla me olemme itse luoneet itsellemme sellaisen mahdollisuuden että me pystymme ohjaamaan kuluttajienkin näkemyksiä siitä että suomessa tehdään metsäklusterin osalta järkeviä päätöksiä

se tuo avoimesti puutteet esille ja sen pohjalta on hyvä lähteä selontekoa arvioimaan

minä toivoisin että ammattimaisuutta kristallisoitaisiin vielä tässä loppuvaiheessa niin että tulee selkeät pelisäännöt ettei tosiaan se eläinkuljetus joka tapahtuu saaristossa ole eri asemassa

tai sanotaanko niin että jos ajat yksin mullisi veneellä saareen ja hukutat ne niin ei mitään ne saivat mennä mutta jos ajat ammatiksesi eläimiä ollaankin toisessa kategoriassa

minä näen itsekin että työnantajille se on turha kustannus jos heiltä edellytetään saman verran maksamista koska niistä verollisista kilometrikorvauksista joudutaan maksamaan sitten myös eläke ja sotumaksut jolloin siitä tulee työnantajalle rasite taloudellisesti

eli kyllä minä sanoisin että tämä vaatii eräänlaista jumppaa vielä ja ainakin edustaja myllykosken täytyy saada omalle tietämykselleen vahvistusta siitä missä on ammattimaisuuden raja

toki siinä tilanteessa syntyy verotettavaa ansiotuloa ja voidaan olettaa että tästä tulisi valtion kassaan rahaa

arvoisa puhemies

voisin puhua tästä kolme tuntia ja viisi päivää mutta nyt sitä en tee sillä saliyleisön uneen nukuttaminen olisi syntiä varsinkin kun yleisöä on vain yksi henkilö jolloin se olisi vähän niin kuin turhaa hypnotisointia

mutta sinällään vasemmistoliitto joka halusi tämän uudelleen valmisteluun ei jättänyt eriävää mielipidettä koska ryhmässämme on erittäin vahva näkemys siitä että hallituksen ja valtioneuvoston näkemyksellä korkean jalostusasteen teollisuuden ehdoista on mentävä

päätän siihen että toivon että tätä valmistelua tehtäessä voitaisiin tämä asia pysäyttää niin kauaksi aikaa kuin on raamiratkaisukautta

itse asiassa edustaja savola otti tärkeän näkökohdan huomioon että tätä on myös perusteltu sillä että tämä kehittää ja me olemme siellä myös oppimassa

toivottavasti kun päästään uusiin työehtosopimusneuvotteluihin voitaisiin niitä pelisääntöjä uudelleen pohtia ja todellakin katsottaisiin ne mahdolliset verotukselliset arvot joita tälle on odotettu ja pystyttäisiin ne oikeaksi osoittamaan

onko se henkilökohtaisen osaamistason oppimista vai ollaanko meillä sitten puolustusvoimissa ehkä koulutussuuntaakin kehittämässä siihen suuntaan että meillä puolustusvoimilla on keskeisemmät mahdollisuudet myös terrorismin vastaisessa sodankäynnissä täällä kotimantereella

ensin alkuun on pakko sanoa että on valitettavaa vaikka ministeri täällä kiitteli ja puheenvuoroissa on kiitelty tätä lainvalmistelua että tämä on kyllä surullinen esimerkki siitä kuinka kädetöntä on lainvalmistelu

tässä lakiesityksessä on kysymys valitettavasti enemmän hyvän järjestelmän romuttamisesta oletusten pohjalta että tästä tulisi verotuloja

mutta tässä keskustelussa on tärkeää ottaa se esille ja tuoda ponnekkaasti se framille että hyvänen aika emme voi tavallaan eduskuntana kansanedustajina hyväksyä sitä että sen silloisen lainsäädännön voimaan tulemisen myötä kunnat olivat edellyttämässä tietyillä kriteereillä kuinka niitä rakennelmia tehdään eli mitkä ovat ne puhdistuskriteerit jolloin ne huijarit tulivat sinne markkinoille

vai mihinkä tämä kaikki hyöty siihen nähden että ollaan kehittämässä ollaan oppimassa

ilmeisesti joku suunnitelma pitää olla että tämmöinen prosessi sitten todellakin voisi hyödyttää meidän omia puolustusvoimia ja kyvykkyyttä nimenomaan suomen maaperällä tapahtuvaan puolustussotilaalliseen toimintaan

viime hallituskaudella se torpattiin vasemmistoliiton sosialidemokraattien ja nykyisten hallituspuolueiden keskustan ja perussuomalaisten myötävaikutuksella mutta nyt hallitus haluaa oikeistoideologisin syin viedä sitä eteenpäin siitäkin huolimatta että lain epäkohdat eivät ole minnekään kadonneet

mennään samalla pohjalla samoilla teksteillä nyt vain on valittu tämä tie kun ollaan haettu eri syitä että hallitusohjelmakirjaus joka ei tältäkään osin toteudu on todella surullista luettavaa

haluan nyt täsmentää että tarkoitan sitä että siltä joka saa leipänsä siitä että huolehtii omasta työstään tasapainoisesti ja lapsen seksuaalisen turvallisuudenkin kannalta todella hyvin ei pidä viedä mahdollisuutta harjoittaa sitä vastuullista työtä sen vuoksi että hän on parisuhteessa esimerkiksi sellaisen ihmisen kanssa joka on hyväksikäyttäjä jos se ihminen joka harjoittaa sitä ammattia pystyy turvaamaan lapsen turvallisen kehittymisen siinä hoito

nyt jos koskaan olisi tärkeätä että nämä peltoalueet eivät risuttuisi vaan ne metsitettäisiin

nyt meidän pitää kantaa vastuu

siinä mielessä toivoisin että nähtäisiin nyt tämä isojen hehtaarien määrä niin että ne eivät vain luonnollisesti lähde kasvamaan pajukkoja vaan ne metsitettäisiin että sinne riittäisi sitä rahaa

edustaja kulmuni otti oikein hyvän ja tärkeän asian myös huomioon että kyllä nämä pitkät etäisyydet ja erilaiset liikenneolosuhteet ovat yksi riski jota tässä ei ole kyllä osattu arvioida

eun kilpailukomissaari margrethe vestager on kuitenkin vastauksessaan meppi merja kyllösen kirjalliseen kysymykseen todennut että eu oikeus ei edellytä suomen metsähallitukselta mitään yhtiömuotoa tai muuta organisaatiorakennetta vaan voimme itse määritellä organisaatiomallin kunhan metsähallitus ei vääristä markkinoita

toivon todella että se raha löytyy

me tiedämme nyt tilastojen mukaan että täällä pääkaupunkiseudulla nämä matkasynnytykset ovat lisääntyneet ja tiedämme näitten perusteella että ne ovat olleet pääosin vieläpä maahanmuuttajataustaisia äitejä

nyt keskustelu on päättynyt kohua myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä oteta lakivaliokunta

nallepanoa varten esitellä päivystyksen kolmososiopuhemiesneuvosto ehdottaatte miten tukon ehdokas mikäli sen kutu kuluvaa vuotta pidettävän pääsystä tämä hyväksyttäneen max

tässä edellä kuultiin juuri niitä hyviä analyysejä mitä hyvää tässä on mutta itse kuitenkin haluan tuoda niitä seikkoja esille mitkä tässä hieman ovat jääneet voisiko sanoa varjon puolelle

metsähallituksella ei ole omaa kalustoa lainkaan vaan sen tehtävä on maankäytön ja metsätalouden suunnittelu valtion mailla

olisi varmaan hyvä tässä vaiheessa peruuttaa sen verran ja hyväksyä tämä kansalaisaloite ja katsotaan soten kanssa sitten taas uudestaan tätä koko kokonaisuutta

määräaikaisuus todellakin voi aktivoida yrityksiä ja yrityksen taholta nopeaan toimintaan mutta toisaalta jos ajattelee pieniä yrityksiä niin niissä reagointinopeus tässä tilanteessa kuinka me pystymme informoimaan tämän tuen käytöstä ja käyttömahdollisuudesta lipuu monissa pienillä henkilöresursseilla varustetuissa yrityksissä ohi ennen kuin on keritty tukea hyödyntämään

kaikki metsätalouteen liittyvät toimet on jo kilpailutettu

mitä kilpailuneutraliteettiongelmaa liittyy siihen että valtio myy omaa omaisuuttaan

raekuuro ja heinäsirkat tästä nyt enää puuttuivatkaan että mitä tämä hallitus on aikaansaanut

toisaalta tässä joidenkin yritysten osalta pelkään että tämä tulee olemaan pelkästään vain yritystukea siinä muodossa että normaaleissa työnjohtotehtävissä olevan henkilön nimikettä muutetaan tutkimus ja kehittämispäälliköksi taikka jotakin sen kaltaista

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hiihdän nyt samaa latua kuin mitä edustaja skinnari otti esille ja tavallaan kysymys tässä ulkoasiainvaliokunnan johtohahmoille niin kuin täällä tituleerattiin

on tärkeätä että tämä prosessi lähtee rivakasti liikkeelle sillä kaikkein kauheinta on tällä hetkellä se todellakin että me kaipaamme näihin lupaprosesseihin joitakin uudistuksia

osakeyhtiö on vaarallinen muoto kansallisomaisuuden käytön hallintaan sillä sitä ei koske samanlainen avoimuuden ja julkisuuden periaate kuin valtiota

juuri nämä satunnaisesti romukauppaa käyvät yrittäjät satunnainen romukauppa on ehkä tässä kohtaa ominaista tälle säätelylle

varsinkin keskisuurissa yrityksissä joissa jo jonkinnäköistä henkilöstöresurssia on tämä eittämättä antaa houkuttelevan mahdollisuuden käyttää vain tätä veroetuutta nimikkeitä vaihtamalla joten seuranta tässä kohtaa pitäisi pystyä paremmin järjestämään

mutta komppaan kyllä edustaja tolppasta siinä että tämä kilometrikorvausasia vain on erityisen vaikea

tämä on hirvittävä tilanne että meillä elinkeinoelämä esimerkiksi maatalouselinkeinon harjoittajat joutuu näihin pitkällisiin lupaprosesseihin

voi olla että romuala itsessään isojen toimijoiden muodossa oli aktiivinen juuri siitä syystä että ehkä tällä on myös sitten alaa ohjaava vaikutus jos se hallinnollinen taakka tulee sellaiseksi että tavallaan niiden toimijoiden suhteen jotka nyt ovat myös myyneet keksitään joku muu järjestely niin että se onkin tämmöisen isomman yrityksen lava johonka siellä pienemmässä yrityksessä sitten kerätään sitä romua taikka jätettä

vaihtoehtoja suljetulle osakeyhtiölle kyllä on mutta hallitus ei ole yhtiöittämisvimmassaan halunnut niitä selvittää

me helposti tässä kauppapolitiikassa katsomme sitä mitä pakotteet ovat tehneet ja niin kuin edustaja skinnari totesi valko venäjästä on tullut yksi suurimmista maidontuottajista ja varsinkin vienti venäjälle imee

olisi ollut hyvä jos tämä olisi mahdollistanut yritysten ostopalveluiden hyödyntämisen tässä kohtaa jolloin meillä tutkimuksen ja kehityksen tarjoavat yritykset olisivat päässeet pk sektorin yrityksiin sisään ja sitä kautta tässä ostohinnassakin olisi ollut mahdollisuutta saada tätä verotukea

eli meillä on nytkin jo olemassa erilaisia työehtosopimuksia joissa määritellään eri tavoin maksettavat kilometrikorvaukset

lupaprosessit kestävät niin kauan että meillä oikeastaan sitoutuu rahaa mitä suunnitellaan sitä ei keritä mahdollisesti käyttämään ja kaikki vain kyvyttömän lupaprosessin syytä

eli sen kärjen pitää olla edellä kun tätä uudistusta tehdään elinkeinoelämän tarpeet mikä takaa sen että työllisyys ja maakunnat pystyvät tekemään strategisia uusia ohjelmia niin että niitä voidaan ajan hengessä toteuttaa

minä olen huolissani siitä että meidän arjessa ei osata arvioida sitä mitä se tarkoittaa esimerkiksi wärtsilälle tässä maassa kun koreassa tehdään alus

mutta kaiken kaikkiaan loistava esimerkki suomalaisesta rehellisyydestä että ala itsessään ottaa järjestelmän käyttöön ja on aktiivinen sen suhteen